samaan aikaan hallitus leikkaa kuntien valtionosuuksia toisin sanoen hallitus siirtää ikävät päätökset valtuustosaleihin ja pakottaa vastavalitut valtuutetut joko leikkaamaan muita palveluita tai nostamaan tasaveroja

tämän talon on kyettävä avaamaan myös ikäviä ja vaikeita asioita uudelleen ja jos on toisia asioita mitkä pistetään toisten asioitten edelle niin siinä kohtaa kyse on arvovalinnoista

en näe siinä hirveästi mitään järkeä että siellä on virkamiehellä virkamiesruotsipakko nimenomaan pakko

viitasaarella kuulemma on yksi ruotsinsuomalainen eli ruotsinkielinen se on edustaja hakkaraisen tädin mies

tahdon kuitenkin muistuttaa siitä että yksi iso ja merkittävä asia mitä me valiokunnassa käsittelimme tämän asian kohdalla on kotimainen tuotanto ja alueelliset uutiset ynnä muut alueelliset toiminnot

pärjää kuulemma hyvin suomen kielellä elikkä ei ole mitään järkeä että viitasaaren kunta pistää rahaa siihen että virkamiesruotsi suoritetaan ja niin edespäin

sairaankuljetus on siirretty sairaanhoitopiirien vastuulle ja sairaanhoitopiirit on uhattu lakkauttaa jolloin koko sairaankuljetuksen pohja on poistumassa

arvoisa puhemies

islannin ilmavalvonta moni muu esitys ja tämä esitys jo yksistään asiantuntijalausuntoihin perustuen osoittavat selkeästi kokonaisuutena sen että hallitus on viemässä suomea pienin askelin kohti natoa ilman että siitä kansalta kysytään yhtään mitään

mielestäni koko tämä indeksikorotus minkä nyt hallitus haluaa joka tapauksessa vetää eteenpäin pitäisi ohjata täydellisesti kotimaisen tuotannon lisäämiseen nykyisestään eikä antaa sitä sitten mihinkään muuhun rakenteiden kasvattamiseen

jos me mietimme miksi olisi järkevämpää puhua opiskella jotain muuta kieltä niin edustaja nylander totesi sen omassa puheessaan että eu maailmassa ei ruotsilla pärjää

poliisi on saman leikkausuhan alla rajavartijat tulli puolustusvoimat kaikille näytetään kylmää kättä

kutien valtionosuudet vaikuttavat myös ka tuverkostoon viemäriverkostoon vesi infraan kaikkeen tämmöiseen perusinfraan mitä meillä on jokapäiväisessä käytössä kiitos taas jälleen kerran hallituksen

mutta me olemme useasti eri keskustelujen yhteydessä täällä puhuneet että nykymaailmassa liikkuvuus on nopeaa ja globaalissa maailmassa markkinoilla kilpailua käydessä puhutaan maailmankielistä ei pelkästään pohjoismaisesta sukulaiskielestä

kun puolustusvaliokunta antoi lausunnon liikenne ja viestintävaliokunnalle siellä nousi esiin eriävän mielipiteen kohdalla että tällä on selkeitä vaikutuksia sotilaalliseen liittoutumattomuuteen joten on ilmiselvää että asiaa pitää tutkia enemmän

kotitiet heikkenevät muuallakin oikein urakalla koska perusväylänpitorahat ovat olleet jo edellisten hallitusten huonon hoidon kohteena ne ovat olleet aivan liian pieniä ja tämä hallitus jatkaa ihan samaa rataa

äänestytimme asian ja mikään muu puolue kuin perussuomalaiset ei ollut huolestunut asiasta ja asia eteni tänne

tulvakorvaukset ovat myös semmoisia asioita joita nyt tarvitsee nimenomaan pohjois satakunnassa ja pohjanmaalla huomioida

mutta jos nyt mennään oikeastaan siihen kaikista tärkeimpään asiaan tässä mikä on tämän keskustelun se suurin uutinen niin tämähän on kansalaisaloite jossa esitetään ruotsin kieli valinnaiseksi

mutta kuten aloitin vanhuspalvelulaissa on paljon hyvää ja tästä on hyvä jatkaa perusteellisella valiokuntatyöllä

minä arvostan rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttä ja sitä että pidetään annetut lupaukset

täällä on perinne että hallituksien esityksissä hallitukset käyttävät puoluekuria ja hallituksen esitykset menevät sitä kautta läpi

täällä salissa on kaksi erään hallituspuolueen jäsentä jotka ovat pitäneet vaalilupauksensa toisista en ole aivan varma joten kannatan erittäin mielelläni edustaja mustajärven tekemää hylkäysesitystä

perinteisesti kansalaisaloitteessa ei ole puoluekuria vaan jokainen vastaa niistä lupauksistaan mitkä on äänestäjilleen antanut

sotiemme veteraanien kuntoutus on tärkeä asia ja toivottavasti sitä tehostetaan entisestään mutta meillä on nykyään myös rauhanturvaajaveteraaneja esimerkiksi tienvarsipommeista loukkaantuneita ja mieli järkkyy myös siellä

on jotenkin tekopyhää että hallituksen ministeriaitiosta haukutaan meidän leikkauksiamme kun he ovat itse leikkaamassa kehitysapurahojaan

miten tämä kuntoutus teidän osaltanne on nyt vauhdissa elikkä niin henkinen kuin fyysinenkin kuntoutus rauhanturvaveteraanien osalta

tämän meidän leikkauksemme tarkoitus ei ole missään nimessä kohdistua niihin vähäosaisiin vaan nimenomaan niihin jotka ottavat siitä välistä

toinen minua lähellä oleva ammattiryhmä on palomiehet

korruption kouraa ei yksinkertaisesti kuulu ruokkia

ja tämän meidän leikkauksemme jälkeenkin kehitysapurahat ovat vielä erittäin hyvällä mallilla maailmanlaajuisesti katsottuna

mikä on se peruste millä äänestäjä uskoo että tällä kertaa kyseinen vaalikoneen täyttäjä tarkoittaa ja pitää sen lupauksensa minkä vaalikoneessa antaa

olen tästä tehnyt kirjallisen kysymyksen ja onneksi tämä asa rekisterimerkintä etenee nyt hyvää vauhtia

polttoaineveroihin vielä sen verran että ensin aikaisemmat hallitukset ovat kehottaneet ostamaan pieniä dieselautoja

edelleenkin on kyse tästä hallituksen esityksestä missä puututaan vain siis tähän indeksijäädytykseen

sitten kun kansa osti niitä pieniä dieselautoja ja kun nyt on kaikki nämä polttoaineen verotukset kuviot mitä tämän ympärillä liikkuu niin kansa tuntee olevansa petetty

mutta edustaja heinäluoman puheenvuoro sai minut pyytämään tämän toisen puheenvuoron ja tahdon oikaista siinä pari asiaa tai tehdä selvemmäksi

auto on yksinkertaisesti välttämätön suomen pitkien etäisyyksien maassa

minulla ei ole niin pessimistinen kuva ylen toiminnasta kuin puheenvuorosta sai pääteltyä

arvoisa puhemies

edellisessä puheenvuorossa tuli väite

sen takia tätä käytön kompensaatiota hoidetaan esimerkiksi sillä että dieselvero poistetaan ja tämä myös parantaa kotimaista kysyntää ja kotimaista ostovoimaa

eli ei ylen toiminta lopu se tekee hyvää toimintaa eikä se lopu vaikka kiristettäisiin enemmänkin tuota rahoitusta

en ole nähnyt yhtään laskelmaa jossa olisi todettu tämän paras hankkeen tuotto ja tehostettu toiminto tai kuntaliitoksien paremmat tehokkuusmäärät

viime aikoina on puhuttu kovin paljon siitä millaisiin olosuhteisiin isis taistelijat joutuvat ja miten heidän mielenterveyttään ja muutenkin sopeutumistaan takaisin tänne yhteiskuntaan pitää tukea ja kehittää

kaiken kaikkiaan perussuomalaisten varjobudjetti on vertailukelpoinen hallituksen vastaavan budjetin kanssa ja mikä parasta

ja toinen asia

ylellä on merkittävä rooli semmoisessa epätodennäköisessä ikävässä tilanteessa jos meillä olisi joskus poikkeusolot päällä poikkeustilanne päällä

useissa kunnissa ovat kustannukset nousseet ja samalla palvelutaso pienentynyt koska hallinto on kasvanut ja hallinto on kasvanut siitä syystä koska neuvotteluja ei ole käyty perusteellisesti

se on perustellusti parempi

on aivan käsittämätöntä että näiden ulkomaille terroristitekoja tekemään menevien mielenterveydestä huolehditaan enemmän kuin niistä henkilöistä jotka toimivat rauhanturvatehtävissä suomen lipun alla

mutta tämä tosiaan tulee entisestään tiivistämään kiristämään toimintaa tiivistämään sitä ja tekemään vähemmällä parempaa

jos niin sanotut kuntaliitokset tehdään edes jotenkin ohjaavasti pakosti tulee olemaan sama tie tässäkin

sotiemme veteraanit ovat itseoikeutettuja kaikkeen tukeen ja apuun mitä ikinäkin vain pystymme antamaan mutta rauhanturvatoiminnassa fyysisesti tai henkisesti loukkaantuneet ovat mielestäni heti sen jälkeen vuorossa

siellä on kotimaisuusastevaatimus ohjelmassa se pitää paikkansa mutta kun me olemme tässä nykymallisessa eussa niin kotimaista tuotantoa on eu alueella tuotettu tuotanto joten se ei ole kotimaista siinä määritelmässä mitä heinäluoma antoi ymmärtää

tätä asiaa ei ole huomioitu valtakunnan tasolla ollenkaan riittävällä vakavuudella ja tässä talousarvioesityksessä esitän pienen rahamäärän osoittamista rauhanturvaajien kuntoutukseen sairas ja veljeskodeissa joissa tarvittava osaaminen ja taito on olemassa

ennaltaehkäisy on tärkeä asia ja minunkin kysymykseni liittyy siihen

väitän että talonmiehet löytäisivät rakennuksien ongelmakohdat aikaisemmin ja niitä homekouluja ja päiväkoteja ei edes tulisi

mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta että päiväkoteihin ja kouluihin tulisi saada takaisin talkkarit

nyt on päädytty siihen tilanteeseen että mennään hallituksen ohjaamalla tiellä joka vähentää ja heikentää kilpailutilannetta myös näillä laajakaistamarkkinoilla

kaupan alallahan on kaksi toimijaa siellä on havaittu tästä seuraavan hinnan nousua ja nyt hallitus haluaa jostain syystä luoda vastaavan tilanteen myös laajakaistamarkkinoille

en ymmärrä tätä perusperiaatetta että kilpailutilannetta heikennetään koska se on kaiken markkinatalouden perusta kuitenkin että on tervettä kilpailua

nyt hallitus toimillaan heikentää kilpailutilannetta ja tästä seuraa pahimmassa tapauksessa se että hinnat nousevat ja loppukuluttaja normaali suomalainen ihminen joka käyttää laajakaistaa joutuu maksamaan tuotteestaan

keskusteluun kun

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset

lakiehdotusten toinen käsittely on päät

arvoisa puhemies

me olemmekin ottaneet varjobudjettiin monta samanlaista vastaavaa kohtaa kuin tästä talousarvioesityksestä löytyy

tässä talousarvioesityksessä mitä nyt käsitellään on muutama kohta minkä haluaisin nostaa esille liian pienenä tai heikkona panostuksena ja yksi niistä on perustienpito

kuljetuskustannusten nousu on yksi pahinta muotoa oleva tasavero mitä budjetti pitää sisällään ja polttoaineiden hinnannousu on muutenkin eriarvoistavaa yhteiskunnan eri alueilla asuvien kohdalla

kuntien taloustilanteen kiristäminen ja heikentäminen heikentävät monen kuntalaisen aivan peruspalveluiden saatavuutta ja tasoa

hallitus nostaa esille monessa kohtaa budjetin sosiaaliseen tasa arvoisuuteen tähtääviä toimia

se ei vaan riitä koska nämä tasaverot ja kiihtyvä inflaatio mikä on muun muassa näitten tasaverojen seurauksena syövät sen korotuksen lähes pois

tässä lopuksi näistä huomattavista epäkohdista johtuen mitä talousarvioesitykseen liittyy teen seuraavan epäluottamusehdotuksen

hyvinvointiyhteiskuntaa ei hallituksen toimin pelasteta saati sen antamaa turvaa paranneta

arvoisa puhemies

maanpuolustusta ei saa heikentää siitä mitä se nyt tällä hetkellä on

toinen mitä edustaja kopra sanoi oli että maanpuolustus on tosiaan koko valtakunnan kattavaa

näin sen ainakin tulisi olla

nyt varataan siis rahaa tutkiin tutkien hankkimiseen ja näitten häiriöiden kompensointiin

jos tämmöinen tuulimylly on televisiomaston ja antennin välillä se aiheuttaa häiriöitä mutta myös silloin jos se on tämän linjan takana se toimii ikään kuin peilinä

arvoisa puhemies

pahin tilanne on silloin kun ne ovat molemmin puolin tätä asuntoa missä tämä antenni on ja televisiokuva häiriintyy

turpeen tämmöisen vakavaraisuuden pitäisi jotenkin vahvistua ja nyt tämä lupahallinnon hitaus on ongelma tässä

kaikki nämä tuet mitä tuulivoimaan liittyy pitäisi ennemmin purkaa kuin rakentaa lisää

silloin pitäisi varata rahaa myös tämmöisen ongelma alueen kaapelointiin on se sitten valokuidulla tai jollakin kaapelikanavalla siihen on varauduttava

tästä syystä kannatan edustaja turusen tekemää esitystä

ja miten annetaan tämän lupasysteemin nopeutua yleensäkin

puhemies

tämä on ensimmäinen kansalaisaloite minkä me käsittelemme ja se on erittäin arvokas

sitten toinen juttu

mielestäni jokaisen kansalaisaloitteen tulisi päätyä siihen että siitä tehtäisiin mietintö ja mahdollisesti äänestettäisiin täällä suuressa salissa

luonnonsuojelu on myös tärkeää

miten nopeutetaan niiden soiden joiden tehokas turvetuotantoaika on ohitse palauttamista niin että pidetään eläimistön elinympäristö kunnossa

tekeekö tämä pahimmassa tapauksessa sen että kun tukirahoista on tämmöinen niin sanottu kilvanjuoksu niin rakennetaan niille paikoille missä on kaavat valmiina luvat valmiina vaikkei se olisikaan se paras mahdollinen ja vähiten häiriöitä aiheuttava paikka

tämä ei ikävä kyllä ollut kaikkien puolueiden mieleen vaan kansalaisaloitteille annettiin pienempi arvo

toivottavasti tämä ensimmäinen kansalaisaloite saa kuitenkin tarkan hyvän perusteellisen käsittelyn ja päätyy mietintöön ja äänestykseen ja näin ikään kuin mallintaa tätä polkua miten kansalaisaloitteita tullaan käsittelemään

eli nyt olisi tarkasteltava tätä kokonaisuutta

aina on parannettavaa

kuten edustaja salolainen tuossa edellä todisti aina nämä yli kauden menevät sopimukset ja selonteot eivät pidä mutta selontekojen tarkoitus on nimenomaan pitkän linjauksen rakentaminen

mutta samaan aikaan jos me mietimme miten eläinten hyvinvointia voidaan lisätä niin toivon että valiokunta kysyy asiantuntijoilta esimerkiksi tuleeko turkisten käyttö vähenemään jos suomessa lopetetaan turkistarhaus ja jos se ei tule vähenemään niin mihin kenties kiinaan tai venäjälle turkistuotanto siirtyy ja paranevatko turkiseläinten olosuhteet siellä missä eivät ihmisoikeudetkaan ole aivan kohdallaan

olen kuullut useita asiantuntijoita niin julkisissa kuulemisissa ryhmän keskusteluissa kuin omissa kahdenkeskisissäkin keskusteluissa

tämä asia on kokonaisuutena sekä minulle henkilökohtaisesti vaikea ja monimuotoinen

yleisesti en pidä ydinvoimasta mutta nykytekniikalla sille ei ole korvaavaa vaihtoehtoa eli se on välttämättömyys

joka tapauksessa kokonaisturvallisuus on se päivän sana aina niissä piireissä missä turvallisuudesta ja maanpuolustuksesta puhutaan

mielestäni pitäisi keskustella enemmän kaikesta siitä mitä puolustusvoimista olisi saatavissa ja mitä muuta hyötyä siinä yhteiskunta voisi saada enemmän kuin sen pelkän puolustuksen ja pelkkä puolustus on nyt kyllä sitten lainausmerkeissä eli kaikesta siitä yhteiskunnallisesta hyödystä mikä voi tulla esimerkiksi liikunnan myötä valistuksen myötä ensiapukoulutuksien myötä ja niin edelleen

viime kaudella en olisi myöntänyt fennovoimalle lupaa jos olisin ollut päättämässä koska tämä tulee aivan uudelle paikkakunnalle ja ydinvoimamaakunnassa asuvana ja pelastusalan ammattilaisena tiedän että ydinvoimaan liittyy paljon muutakin kuin vain se mylly mikä tuottaa sähköä

siihen liittyy infra siihen liittyy koko ajattelumalli päätöksentekokulttuuri pelastustoimi poliisi koko yhteiskunta

ohjelmassa on useita kohtia jotka kaipaisivat kommentointia muun muassa puolustus poliisi ja yleisesti perheiden hyvinvointi mutta ajanpuutteen vuoksi keskityn johdantoon

silloin kenties tämä rahoituskin olisi helpompi hyväksyä ja se tuottaisi yhteiskunnalle enemmän

tämän perusteella en olisi viime kaudella myöntänyt fennovoimalle lupaa

toisaalta energiapolitiikan on oltava sillä tavalla luotettavaa ja jatkuvaa että sillä on tietty jatkuvuus ja yhteiskuntamme voi luottaa siihen

nyt on esimerkiksi kovimmillaan keskustelu siitä mitkä lentokentät suomessa pidetään voimissaan ja tähän keskusteluun ei ole mitenkään liitetty huoltovarmuusasioita maanpuolustuksellisia asioita

niinpä varsinaisessa ohjelmassa autoilun verotusta kiristetään huomattavasti ja kiinteistöveroja nostetaan entisestään

yksinkertainen totuus on että maaseutua ei voi tuoda ja kun maaseudun eri alkutuotannot ovat jo nyt talousvaikeuksissa on mielestäni tärkeää kaikin tavoin tukea maaseudun elossa pysymistä ja tätä kautta esimerkiksi matkailun edistämistä ja suomen mainetta luontoystävällisenä ja puhtaana maana

pohdin edelleen tätä asiaa kumpaa nappia perjantaina painan ja se pohdinta päättyy vasta siinä vaiheessa kun äänestys suoritetaan

samoin satamat turvetuotanto mitä hallitus ajaa alas ja tilalle otetaan kivihiiltä kaikki nämä liittyvät huoltovarmuuteen energiatuotanto yleensäkin ja nämä mainitut sähköverkot

yleensäkin sähköntuotantoa voidaan jakaa kahteen päälokeroon